mitä tulee muun muassa kutsujoukkoliikenteeseen niin sellainen säännelty ja ainakin osittain julkisesti rahoitettu toiminta kävi kyllä asiantuntijakuulemisessa hyvin selville

avopuolison osallistuminen kuntoutukseen yhdessä sotave teraanin kanssa tukisi rintamaveteraanien kuntoutusta samalla tavoin kuin aviopuolisonkin tapauksessa

on totta että avioliiton ja avoliiton rinnastaminen ja se millä tavoin avoliiton olemassaolo todetaan on vaikeaa esimerkiksi suhteen keston ja yhdessä asumisen osalta

nykyistä tilannetta tulee voida selkiyttää lainsäädännöllä ja mielestäni niiden eri muutosvaiheiden jälkeen tähän muun muassa kutsujoukkoliikenteen osalta päästiin

käsiteltävänä olevassa lakialoitteessa halutaan kuitenkin laajentaa veteraanien vapautta jakaa kuntoutusoikeus myös avopuolison kanssa jonka antama tuki veteraanin kuntoutukseen on myös arvokas ja veteraanin omaa kuntoutusta tukeva ratkaisu

mitä tulee taksiliikenteeseen niin myöhemmin sitten taksiliikenteen osalta seuraa vielä keväällä tarvittavia muutoksia joilla niin ikään tullaan nykyistä tilannetta selkiyttämään

on kaikkien etu että lainsäädäntö on tällaisessa toiminnassa yksiselitteistä ja siinä ei ole tulkinnanvaraa

sosiaali ja terveysministeriöstä todetaan että nykyiset kuntoutusmäärärahat perustuvat tarveharkintaan ja ne pyritään kohdentamaan niille jotka eniten tarvitsevat kuntoutusta ja koska määräraha on rajallinen on toistaiseksi pitäydytty nykykäytännössä jonka mukaan kuntoutusoikeus on vain aviopuolisoilla

täällä esitettiin myös sellainen kysymys tai arvelu mitä olisi tapahtunut jos loppumetreillä syntynyttä kansallista yksimielisyyttä ei olisi syntynyt

vastaus on yksinkertainen

arvoisa herra puhemies

tämä temin laatima arvio vesivoiman lisärakentamisesta ei sisällä sitä kunnianhimoa jota toivotaan nimenomaan kytkettynä tuulivoiman lisärakentamiseen

tällä lakialoitteella halutaan antaa avopareille oikeus jakaa kuntoutus oman puolison kanssa samalla periaatteella kuin lain nykyinen tulkinta sen määrittelee aviopuolisoiden osalta

säätövoima on paljon megawatteja ja terawatteja arvokkaampaa ja kalliimpaa säätövoiman muodossa ja siksi on hyvä että tähän liittyy myös tulevaisuudessa arviointeja joita voimme sitten tulevien eduskuntien ja hallitusten toimesta vielä pohtia

merkittäviä kustannusten lisäyksiä ei siis tästä voida olettaa tulevan varsinkin ottaen huomioon veteraanien koko ajan vähenevä määrä sekä avopuolisoiden marginaalinen osuus

turve öljy kaasu ja kivihiili liittyvät siihen seuraan jossa mahdollisesti hiilen talteenotto ja varastointi ccs teknologia tulevaisuudessa voi olla se mahdollisuus jolla on mahdollista edetä

toivon myös tämän laki aloitteen johtavan pikaisesti lainsäädäntöön tässä talossa

millä tavalla suomi tulevaisuudessa suhtautuu tämän teknologian edistämiseen ja millä tavalla me tulemme olemaan mukana mahdollisesti ratkaisemassa tätä kysymystä jolla muun muassa turpeen rooli suomessa voitaisiin tulevaisuudessa turvata

kun katsoin jälkeenpäin mitä ykköskäsittelyssä oli keskusteltu niin voin todeta että pitkä perusteellinen ja värikäs keskustelu tuolloin asiasta oli käyty

kun siinä useat tahot useampaan kertaan näkemyksiään ilmaisivat niin lienee tässä jo syytä todeta että kenenkään tässä salissa puheenvuoroja käyttäneen päätä tuskin näillä puheenvuoroilla voidaan kääntää

tämänpäiväisessä keskustelussa tuotiin esille että kansallispuistot on perustettu luonto ja maisema arvojen suojelua varten

mutta kansallispuistot on perustettu myös ihmisiä varten ei museoiksi museoimaan sitä luontoa vaan todella tarjoamaan luontoelämyksiä ihmisille ja jotta nämä luontoelämykset kyetään tarjoamaan kansallispuistot tulee myös varustaa tietyillä palveluilla

kun valiokunnan kuulemisessa näistä palveluista käytiin keskustelua niin ihmiset tänä päivänä odottavat ja vaativat yhä monipuolisempia ja myös vaativampia palveluita

myös luonnonkäyttöpaineen osalta on selvästi ollut havaittavissa että näiden opastuskeskusten lähtöpisteiden lähialueet muutaman kilometrin säteellä ovat kaikista kovimman luonnonkäyttöpaineen alla ja niinpä valiokunta myös kiinnitti käsittelyssään vahvasti huomiota siihen että näiden lähialueiden palvelurakenteiden rakentamiseen tulee osoittaa riittävästi varoja niin että opastus pitkospuut virkistysalueet vessat ynnä muuta

täällä on myös todettu tänään että luonto ja suojelualueita on suomessa vähän vai sanottiinko se niin että niitä ei ole ainakaan liikaa

ei siis liene liioiteltua sanoa että lappi on kohtuudella antanut oman panoksensa suomen luonnonsuojelulle ja siten meidän osalta ei tarvitse kovin suurta syyllisyyttä tuntea siitä mikä on suomen suojelutaso ja missä suojelupainetta pitäisi olla

sitä lapissa ei varmastikaan pidä olla

enemmänkin pitää olla huolissaan siitä että kun suojellaan niin tilaa pitää jättää myös elinkeinoille ja yrittämiselle jotka tuovat työtä ja toimeentuloa ihmisille

mitä tulee pallas yllästunturin hankkeeseen jota täällä nyt käsitellään niin jotenkin tuntuu että pitäisi näiden eri näkemysten keskelläkin muistaa yksi asia nimittäin pitää horisontti kohdallaan tässä keskustelussa

kolilla on myös vastaava historia hotellin ja kansallispuiston yhteen sovittamisessa ja niinpä voidaan todeta että suomessa on kaksi kansallispuistoa tämä pallas yllästunturin kansallispuisto ja koli joissa on matkailurakentamista kansallispuistossa niiden historiasta johtuen

on kyse rakennetuista historiallisista kohteista joissa todellakin matkailurakentaminen on ollut olemassa ennen kansallispuistoa

arvoisa rouva puhemies

aloitetaan siitä että keskusta on ollut rakentamassa tätä lakia turvatakseen maaseudun postipalvelut turvatakseen viisipäiväisen jakelun tasahintajärjestelmän ja ne täällä laissa lukee

mutta me olemme huolehtineet siitä että tässä laissa yksiselitteisesti turvataan postipalvelut kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta

se mitä tapahtuu tietoyhteiskunnassa digitalisoimisessa sähköisessä asioinnissa niin tietysti voidaan ajatella että jarrutetaan sitä kehitystä mutta onko se tapa vaikuttaa tähän asiaan

mutta jos varovaisesti laskee kahdella vuodepaikalla per asuntovaunupaikka niin voidaan todeta että mitoitusluku tuon uuden hotelliyksikön vuodepaikkojen ja poistuvien vuodepaikkojen osalta pysyy suunnilleen ennallaan

meidän tulee huolehtia siitä että myös rahoituspohja kilpailutilanteessa kestää sen että tämän lain mukaista periaatetta palveluiden turvaamista kaikille tullaan noudattamaan

mitä tulee aloihin niin pinta alojen osalta tietysti tuo poistuva alue on merkittävän suuri ja siltä osin varmasti tuo kyseinen alue tulee olemaan kansallispuiston sisällä aivan erilainen kuin se tänä päivänä on

toki ymmärrän sen mikä oli myös keskustelussa nostettu esille näiden asuntovaunupaikkojen osalta että kyllä meillä täytyy matkailukeskuksissa olla myös asuntoautoille ja asuntovaunuille paikkoja

siksi onkin hyvä että niissä matkailukeskuksissa joissa toimintaa on myös tämä asuntovaunupaikkojen huomioiminen voidaan sitten kaavoituksessa ja rakentamisessa ottaa esille

tiettävästi nämä menettelyt pakkolunastusten osalta ovat vielä oikeusprosessien osalta käynnissä mutta olisi suotavaa että kun metsähallitus käy näitä maanvaihtoneuvotteluja niin niissä reilun pelin henki säilyy niin että loppuun asti pyritään löytämään ratkaisu jolla pakkolunastuksiin ei tarvitsisi mennä

se on yksi hyvä periaate ja tässäkin tapauksessa toivon että vielä näitä neuvottelumahdollisuuksia voitaisiin jatkaa

toinen seikka liittyy tämän alapuolisen vesistön huomioimiseen jätevesikysymystä ratkaistaessa hotellilaajennuksen yhteydessä

itse olen aivan varma siitä että jätevesien puhdistaminen tullaan ratkaisemaan rakennushankkeen yksityiskohtaisessa käsittelyssä kaavoituksen ja rakennusluvan yhteydessä ja uskon niin että uusilla järjestelmillä uusilla jätevesinormeilla tuon uuden hotelliyksikön jätevedet tulevat puhdistetuiksi niin että alapuolinen vesistö tulee turvattua

uskon myös siihen että uusilla järjestelmillä jätevesipuhdistus tulee jopa olemaan paremmalla puhdistusteholla varustettu kuin mitä se nykyisin on

se on aivan totta että jätevesijärjestelmien toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota kaikissa matkailukeskuksissa ja onneksi lapissa on tätä työtä tehtykin

tämä luo markkinoita puhtaalle kotimaiselle energialle joka onnistuessaan synnyttää jopa satoja uusia yrityksiä kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja sekä avaa mahdollisuuksia vientiin satojen miljardien maailmanmarkkinoille

nämä suhteellisen kalliit mutta luonnon kannalta toimivat ja tehokkaat siirtoviemärijärjestelmät on saatu useimpiin matkailukeskuksiin systemaattisella ohjelmalla toteutetuksi ja sillä tavalla tämä herkkä pohjoinen luonto saadaan suojelluksi

tässä pallas yllästunturin tapauksessa siirtoviemäriratkaisu ei tule kyseeseen ja niinpä siellä paikan päällä toteutettava jäteveden puhdistus tulee hoitaa asianmukaisesti

tähän liittyvät ratkaisut ovatkin tekeillä jo olemassa olevien ydinvoimayhtiöiden tvon ja fortumin omistaman posiva oyn toimesta velvoitteena huolehtia asiasta myös uuden ydinvoimayhtiön fennovoiman osalta

monen muun kansanedustajan ohella minäkin toivon sellaisen uskottavan teknologisen perusvoimaratkaisun löytymistä jolla voimme siirtää tulevaisuudessa ydinvoiman historiaan

siksi kallistun tässä vaiheessa tukemaan hallituksen esitystä ydinvoiman lisärakentamisesta

postitoimintaa voidaan pitää yhtenä suomalaisten pitkäaikaisimmista peruspalveluista

tämä postitoiminnan pitkä ja kunniakas historia velvoittaa meitä huolehtimaan postipalveluiden häiriöttömästä ja tasa arvoisesta toiminnasta kaikkialle maahan ja kaikille suomalaisille myös jatkossa

arvoisa puhemies

maa ja metsätalousministeriön pääluokan osalta täytyy kiittää valiokuntaa ja sen jaostoa hyvästä käsittelystä mielestäni sillä määrärahatasolla ja kehyksellä jälleen kerran hyvistä ja tasapainoisista lisäyksistä joita jaosto on tehnyt

suomen kaltaiselle laajalle ja harvaanasutulle valtiolle postitoiminnan avaaminen kilpailulle on vähintäänkin haastavaa ovathan meidän jakelu ja keräilykustannukset aivan eri luokkaa kuin keski ja etelä euroopan tiiviiden väestökeskittymien maissa

itse pidän kuitenkin postitoiminnan tulevaisuudelle vielä postikilpailun avaamistakin suurempana tekijänä tietoyhteiskunnan mukanaan tuomaa haastetta perinteiselle kirjepostille

tämä oli kysymys joka nousi hyvinkin vahvasti esille tuossa syksyn aikana proagrian osalta kuinka he kykenevät toimintansa hoitamaan alenevalla määrärahatasolla

digitaalisen viestinnän viimeisimmät virtaukset lennättävät terveiset ympäri maailmaa sekunneissa skypen facebookin ja twitterin tapaisten palveluiden avulla

laskukaan ei ole kohta enää lasku vaan siitä on kovaa vauhtia tulossa e lasku siis elektroninen sellainen

paperinen palkkalaskelma alkaa eduskunnan palkkahallinnon tapaan olla niin ikään pian historiaa kun kuukauden rätinki luetaan jatkossa sähköisen netpostin kautta

näiden postitoiminnan toimintaympäristössä tapahtuneen kahden merkittävän muutoksen jälkeen hallitus on mielestäni valmistellut suomen olosuhteisiin vähintään kohtuullisen esityksen uudeksi postilaiksi

olen samaa mieltä kuin edelliset puhujat siitä että täällä on käyty tänään hyvää asiallista keskustelua alkoholipolitiikasta sekä alkoholiveron korotuksen osalta että nyt käsittelyssä olevassa lakiesityksessä alkoholijuomien tarkastamisesta alaikäisiltä

odotettavissa onkin että tulevina vuosina on paineita lisätä määrärahoja näihin maaseudun vesitaloushankkeisiin jotka järkevimmillään ovat nimenomaan siirtoviemärihankkeita yhdysvesisiirtoviemärihankkeita

nämä kaksi keskeistä yleispalveluun kuuluvaa periaatetta turvaavat kansalaisille tasa arvoiset postipalvelut myös tulevaisuudessa mutta tämä ei ollut mikään itsestäänselvyys

tähän varsinaiseen haja asutusalueiden jätevesiasetuksen toteuttamiseen aion itse ottaa kantaa huomenna ympäristöministeriön hallinnonalan pääluokan käsittelyssä

lain valmisteluvaiheessa esitettiin myös sellaisia näkemyksiä että siirryttäisiin kolmipäiväiseen jakeluun haja asutusalueilla sekä maan eri osiin jakavan hinnoittelujärjestelmän käyttöönottoon

etenkin lapsiin ja nuoriin liittyvät asiat tässä tulevat huomioiduiksi myös tämän lakiesityksen osalta

valiokunta on tehnyt hyvää työtä ja asianmukaisesti käsitellyt tätä asiaa sekä nostanut esille hyviä muita asioita kuten alkoholimainonnan selvittäminen

nimittäin se on todettu jo moneen kertaan tässäkin salissa että suurpetojen aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet voimakkaasti ja hälyttävästi viimeisinä vuosina

onpa varmasti näin että väkevän viinan osalta eivät haittavaikutukset olisi sellaisia kuin näiden niin sanottujen limuviinojen mainostamisessa

tähän on kyllä hyvä valiokunnan kannan mukaisesti puuttua sen selvityksen jälkeen

muutos mahdollistaa kirjeiden ja pienten pakettien jakelun yhdistämisen lehtijakelun ja muun postijakelun kanssa mikä parantaa postiyritysten mahdollisuuksia jakelutoiminnan tehostamiseen ja kustannusten hillintään

sen lain käsittelyn yhteydessä todettiin että uusi korvausjärjestelmä on joustavampi tehokkaampi kattavampi ja sillä tavalla että kun elinkeino joutuu sietämään vahinkoja liian suuresta suurpetokannasta johtuen niin nämä korvaukset tullaan toteuttamaan täysimääräisinä ja aikataulussa

sopii kysyä että jos elinkeino sietää suurpetovahinkoja niin pitääkö sen sitten vielä sietää yli vuoden ajan korvauksia oman elinkeinonsa menetyksistä

sillä tavalla täytyy todeta että kun meillä nyt on uusi laki toki se on astunut vasta voimaan mutta kun se nyt on olemassa ja siellä on kaikki jousto ja maksatuskeinot olemassa niin niitä pitää täysimääräisesti käyttää

julkisessa keskustelussa on aiheellisesti esitetty huoli niin sanotun kermankuorinnan tulosta väkirikkaille alueille lähinnä pääkaupunkiseudun ja eräiden suurten kaupunkien yrityspostimarkkinoille

kysymys kuuluu

toivon että tämä järjestelmä saadaan toimimaan niin että luottamus toisaalta hallinnon ja elinkeinon välillä saadaan myös tätä kautta toimimaan

tässä yhteydessä on kuitenkin syytä todeta että postikilpailun avaaminen ei estä keräämästä kaikilta postitoimiluvan saavilta yrityksiltä veroluonteista verotyyppistä maksua yleispalvelukustannusten kattamiseen muualla tai asettamasta myös näille toimijoille toimilupaehtoihin erityisiä laatuvaatimuksia postipalveluiden järjestämisessä

mikäli korvausta petoeläinten aiheuttamista vahingoista ei voida suorittaa talousarvion puitteissa täysimääräisesti joudutaan jokaiselta vahingon kärsijältä leikkaamaan korvauksia samassa suhteessa

tämä kertoo myös siitä että se sama tilanne epävarmuus valtion budjettivarojen sidonnaisuudesta petovahinkojen määrään on säilymässä myös jatkossa ja se on minun mielestäni kohtuutonta elinkeinoa kohtaan

toki me tiedämme että lisätalousarviossa on lisätty määrärahoja petovahinkoihin tilanteen mukaan mutta kun budjettikirjassa lähdetään tästä olettamasta niin se ei mielestäni ole elinkeinolle kohtuullinen

arvoisa puhemies

pelko tietysti on että nuo määrät tulevat vielä kasvamaan

esko aho esitti pohjois suomi päivillä tällä viikolla näkemyksen että korkean teknologian yritysten huippuosaajat ja avainhenkilöt voitaisiin rekrytoida yliopistoihin ja korkeakouluihin tämän osaamispotentiaalin pitämiseksi yhteiskunnan pyörien pyörittämisessä etteivät nämä osaajat karkaisi ulkomaille tai kenties oman työllistymisensä takia jäisi ulos tästä yhteiskunnan pyörästä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys uudeksi yliopistolaiksi on herättänyt paljon keskustelua täällä eduskunnassa yliopistoissa sekä ihan tavallisten kansalaistenkin keskuudessa

sivistysvaliokunnan mietinnössä on kiinnitetty huomiota annettuun palautteeseen ja valiokunta on tehnyt esitykseen useita tarkennuksia ja parannuksia muun muassa perustuslakivaliokunnan lausuntojen perusteella

yliopistouudistus on yliopistomaailmasta noussut vaatimus jota on valmisteltu vuosikausia moniin julkisiin selvityksiin sekä asiantuntijalausuntoihin pohjautuen

yliopistot henkilöstö ja opiskelijajärjestöt ovat olleet vahvasti mukana tämän lain valmistelutyössä

lakimuutoksen vastustajat ovat tuoneet äänekkäästi esille että muutosesityksiä on kuultu muttei kuunneltu tarkoittaen tällä sitä ettei muutosesityksiin ole reagoitu